ydinjätteet ovat aivan erityinen asia ne ovat myös eri lainsäädännössä mutta niiden merkitys tulee varmasti suomen kohdalla akutisoitumaan tässä lähivuosina

käytännössähän se toimii jos niin voidaan ajatella tehokkuutta ja toimivuutta vastaan tämä ohjelman ortodoksinen toteuttamistapa

euroopan unioni on muuttamassa kansalaisten kuluttajansuojaa siten että kuluttajansuoja suomessa heikkenee nykyisestä

tiedän että opetusministeri virkkunen on pätevä henkilö mutta olisiko kansanedustaja virkkunen ilman ministeripostia samaa mieltä kuin täällä ovat olleet professori kansanedustaja pulliainen professori kansanedustaja asko seljavaara ja esimerkiksi ed

myöskin eun jätehierarkian toteuttaminen se että ei syntyisi ensisijaisesti jätettä ja sitten se käytettäisiin uudelleen ja sitten uusiokäyttö ja sitten vasta mahdollisesti energiakäyttö nämä kaikki ovat tärkeitä asioita

muuten tämä terveysarkisto on hyvä asia mutta olisin toivonut että myös tarkastusvaliokunnan jäsenet laajemmin olisivat tuoneet esiin niitä ongelmia mitkä liittyvät yleensäkin terveydenhuollon tietojärjestelmään

siellä on hyvin epäpyhä liittouma siellä on islam siellä on toisaalta rooma ja kolmanneksi sitten yhdysvaltain raamattuvyöhyke jotka ovat löytäneet toisensa tässä asiassa

suomen nykyisessä laissa myyjän virhevastuu ulottuu tuotteen koko normaaliin käyttöikään

ilmastonmuutos vaikuttaa monien eläinlajien sukupuuttoon ja nimenomaan köyhyyden lisääntymiseen aasiassa afrikassa ja myös latinalaisessa amerikassa erilaisten sääilmiöiden seurauksena

mahdollisuudet siihen toki on tässä talossa

näin ollen tämä kysymys kuuluu onko tämä nyt hallinnolliseen asemaan liittyvä vai imelmaksusta isä kysyi solem merkin vastauspuheenvuorot edustajille keruulla pulliainen pertti virtanen jukka

yksi yksityiskohta ja se on se että kun jätelain uudistus oli viimeksi ympäristövaliokunnassa eduskunnassa niin ympäristövaliokunta mietinnössä painotti vahvasti sitä että jos ei synny esimerkiksi kesämökillä jätettä niin ei sitten pitäisi myöskään asettaa jätemaksua tälle henkilölle tai tälle kiinteistölle

todellakaan jos suomi ei vastaa omista kehitysyhteistyötavoitteistaan ykn turvaneuvostoon on turha hakea

tämä on tärkeä asia kaikkien niiden kannalta jotka esimerkiksi haluavat maailmanlaajuista köyhyyttä poistaa ja myös köyhyyttä poistaa suomesta ed

ongelma on se että se käyttö jää sinne ylätasolle niin kuin me tiedämme sen edellisen veronalennuksen jälkeen

eduskunnan vastaus siirtyy näin syksyyn

sen jälkeen alkoholihaitat ongelmat kuolemat myrkytystapaukset rattijuoppous ja väkivalta ovat lisääntyneet ja tämä on valitettava tosiasia

valiokunta teki ponnen jonka tämä sali hyväksyi suurella äänten enemmistöllä ja se johti tämän kansallispuiston perustamiseen

budjetissa pitäisi olla oma osionsa joka katsoo ja kuvaa sen millä tavalla suomen tasavallan talousarvio vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään

tämä on asia joka ei ole menestynyt kovin hyvin

palm sanoi olen samaa mieltä

senkin jälkeen saatiin puuttuvat hehtaarit upm oyjltä

pitäisi todella katsoa millä tavalla edelleenkin vaikutetaan siihen että nuoriso nimenomaan lisääntyvästi käyttää alkoholia ja siihen liittyvien monien haittaa kriisi luo ongelmia mikä mikä tähän hait alkoholin käyttöön liittyviin moniin haitta ja sivuongelmiin

kunnat eivät halua ymmärtää niitä kaupunkilaisia jotka vievät osan jätteistään kaupunkiin osan kompostoivat käytännössä ei jää mitään siellä mökkikunnan huoleksi

lahtela totesi vähäpäästöisiä liikennemuotoja kuten raideliikennettä on edistettävä ja suosittava ja se kilpailee suomessa tietysti lentoliikenteen kanssa tietyillä etäisyyksillä ja on kilpaillut hyvin

tämä on oikea ongelma niiden ihmisten näkökulmasta jotka todella pyrkivät myös ekologiseen toimintaan ja siihen että he eivät aidosti tuota jätteitä

muun muassa kilpailu ulottuu nyt ouluun saakka kun saadaan pohjanmaan rata kuntoon ja junien nopeudet toimimaan ja myöskin se että ne voivat täsmällisesti ajaa

itämeren pelastaminen edellyttää eulta aktiivisempaa venäjä politiikkaa samoin suomelta

tilanteen ongelmallisuutta kuvaa että itämeri venäjän vesialueet pois lukien on luokiteltu erityisen herkäksi merialueeksi pssa

on myös huomioitava ja huomattava se että näistä päästöoikeuksista voidaan myöskin huomata että lentoliikenteen harjoittaja voi ostaa muualta näitä lisäoikeuksia itselleen muilta toimialoilta ja näin ollen avataan kyllä aika liberaalisti tätä kauppaa

pertti virtanen käytti itse tähän hallituksen esitykseen liittyvän puheenvuoron joka oli suunnilleen niin että kuka hävittää arvokkaita uhanalaisia lajeja ja miten niistä käydään kauppaa salakuljetusta

näin ollen kysyisin arvoisalta ministeriltä

onko hallitus valmistautunut siihen että se myös käy vaalien jälkeen keskusteluja eu parlamentin suuntaan koska mitä ilmeisimmin sieltä voidaan saada tukea tälle suomen kannalle

mutta niin kuin olemme kuulleet tänäänkin niin näitä ei ole käytetty käytännössä niitä ei ole toimeenpantu tietoja ei ole juurikaan vaihdettu

se on aina sitten tietysti pidettävä mielessä että toivon mukaan niitä eri aloille tulevaisuudessa myönnetään vain tarkoituksenmukaisesti eikä todella avomielisesti ja avokätisesti yli oikean tarpeen ja yli sen määrän mitä ilmastonmuutos kestää

tähän on todettava että esimerkiksi amazonaksen alueelta nimenomaan cites sopimuksen vastainen salakuljetus suuntautuu pohjoiseen eli lähinnä yhdysvaltoihin jonneka siirtyy hyvin paljon erilaisia arvokkaita uhanalaisia lajeja myös ed

ongelma on se että taas toisaalta niitä vaikuttavia toimenpiteitä mitä hallituksen olisi pitänyt tehdä ei ole suoritettu

ilmastonmuutoksen lisääntynyt sateisuus kasvavan laiva ja autoliikenteen päästöt erityisesti tehomaatalous lisäävät fosfori tai typpipäästöjä

etenkin tässä taloudellisessa tilanteessa ne olisivat tuiki tarpeellisia

sitten on tehty päinvastaisia toimia kuten tämä hallintarekisterin laajentaminen joka johtaa taas lainausmerkeissä pieneen veroparatiisivaltioon suomeen ja se on meidän oma päätöksemme niin kuin täällä on todettu

sitten ne mitkä liittyvät taas tähän ajatukseen näistä kiihokkeista ja muista taikka sitten erilaisiin kulttuuriperinteisiin tietysti esimerkiksi sarvikuonon sarvi jota käytetään veitsen tuppena tai tällaisen jemeniläisen pikkumiekan tuppena ovat ongelmia mutta suurin ongelma varmasti on siellä missä on myös rahaa ja kiina on taas tietysti ongelma tiikerin suhteen yleensä kaikkien juovikkaiden kissojen johtuen juuri tästä niin sanotusta kiinalaisesta lääketieteestä

pellot ovat tulevaisuuteen ylilannoitetut ja ravinteet valuvat vesiin

tämähän on osa tätä euroopan unionin päästökattoa tämä koko päästökauppajärjestelmä jolloinka sen katon pitää olla tehokas ja efektiivinen kyllin alhaalla ja myöskin niin että suurin osa oleellinen osa päästövähennyksistä tapahtuu euroopan unionin sisällä eikä mekanismeja käyttäen hankita niitä eun ulkopuolelta

tämän debatinkin aikana käy aivan selvästi ilmi erilainen tahtotila tästä talousvaliokunnan mietinnöstä jotenka toiveeni todella edelleen on se että talousvaliokunnan mietintö olisi voinut olla konkreettisempi enemmän näihin syviin ongelmiin paneutuva

näin ollen tämä keskustelu aina toistuu

mutta toisin kuin mielestäni ed

zyskowicz aikaisemmin täällä sanoi hallitus ei ole todellakaan ollut aktiivinen näissä asioissa

matikainen kallströmin

nyt miksi tätä voi näin käy saako pohdintaan voiko tätä kritisoida haluaisin todella todeta sen että ed

luonnonsuojelu ja ympäristöjärjestöt ovat moittineet nyt jo hallitusta huonommaksi kuin mitään aikaisempaa nimenomaan luonnonsuojelun näkökulmasta

uusipaavalniemi avasi hiukan tätä keskustelua ja toivon mukaan koko valiokunta olisi voinut ponnettaa tämän ed

arvoisa puhemies

tämä on kiellettävä imossa

arvoisa puhemies

mutta kyllä paljon huonoa on ollut muun muassa tämä metsästyksen laajentaminen pieniin etelä suomen kansallispuistoihin

valtiovarainministeri perusteli sitä

tässä on hallituksen tekemisen paikka

silloin kun tämän asian käsittely keskeytyi niin paljon puhuimme muun muassa työkyvyttömyyseläkkeistä ja niiden saannin vaikeudesta

meillä on nyt tietoa niin kuin sanotte mutta siitä huolimatta on mielestäni tosiasia se että ei nykyhallituksen aikana kuten ei edellisenkään aikana ole tehty kyllin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä harmaan talouden vähentämiseksi ja poistamiseksi ja resurssikysymys on vielä tämän muun lisäksi onko ollut kylliksi käytettävissä resursseja

mutta olen vakuuttunut etteivät ympäristöministeriössä olevat ministerit kumpikaan ole olleet syyllisiä erityisesti tässä asiassa

itse haluaisin viitata siihen että kyllä b lausuntojen tekemisessäkin on paljon petraamisen varaa ja tietysti on myöskin sitten ikään kuin tällainen pakkopolku että kun kerran on hylätty hakemus niin sen uudelleen hyväksytyksi kääntäminen on hyvin epävarmaa huolimatta siitä että aivan objektiivista näyttöä on esittää

haavistokin viittasi

meren sisäinen kuormitus ei vähene ilman ulkonaisen kuorman pienentämistä

taustallahan on se aika kun suomalaiset jotka olivat ulkomailla omalla palkallaan siellä ansaitsemallaan rahalla ostivat auton ja saattoivat sen tuoda suomeen saivat sen verovapaasti tuoda

mutta lääkäreiden kohdalla usein tyydytään varsin minimaalisiin tilankuvauksiin ja tästä johtuu myöskin näiden hylky osaltaan

arvoisa rouva puhemies

nyt virtuaalisesti onkin tällainen muuttoauto jota ei ole olemassakaan mutta joka sitten on palkanjatke perustelunaan se että on esimerkiksi erittäin arvokkaassa tehtävässä sinänsä eli rauhanturvaajana

kuten ensimmäisen niin tämän toisenkin käsittelyn aikana täällä argumentoidaan puolesta ja vastaan pitääkö presidentin ulkopoliittisia oikeuksia kaventaa

arvoisa puhemies

kiinaan on siis saatu vaikutettua